uuden hallituksen ohjelma näyttää perustuvan lähes täysin vanhasen kakkoshallituksen ohjelmaan jonka nimeksi oli ylevästi kirjattu vastuullinen välittävä ja kannustava suomi

tämä johtuu siitä että ei ole määrärahoja henkilöstön palkkaamiseen

nämä ovat sellaisia seikkoja joita ainakaan minä itse en tahdo ymmärtää että silloin kun saataisiin enemmän valtiolle niin ei olla valmiita satsaamaan sellaisiin asioihin

heti alussa todetaan hallituksen tavoitteeksi edistää talouden vakautta kestävän kasvun edellytyksiä tasa arvoa ja yhteiskunnallista eheyttä

kun en arvoisa puhemies valitettavasti ollut paikalla silloin kun ministerit käyttivät oman puheenvuoronsa en tiedä onko esimerkiksi ministeri risikko ottanut esille sen omaishoitokysymyksen siltä osin saataisiinko kuinka ja missä aikataulussa siirrettyä se kelalle ja onko mitenkään mahdollista että omaishoitoa voitaisiin ajatella edes subjektiiviseksi oikeudeksi jollakin tavoin koska tällä hetkellä tuntuu siltä että ihmisiä kohdellaan hyvin eri tavoin eri kunnissa

ketään ei jätetä hyvinvoinnista osattomaksi

arvoisa puhemies

on muistettava millä tavoin köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on viime aikoina kasvanut ja mitkä ovat korkean nuorisotyöttömyyden seurausvaikutukset yhteiskunnalle

tietojärjestelmistä valiokunta on hyvin monessa yhteydessä ottanut kantaa ja todennut kuinka kalliiksi veronmaksajille nykyinen meno on tullut ja niin kuin valiokunta toteaa ministeriöllä on lisäksi ollut ongelmia koko hankekokonaisuuden hallinnassa ja siltä on puuttunut it hankeosaaminen

verotusmuodon korotuksena mainitaan arvonlisäveron ja energiaverojen korotukset

valiokunta on todennut myöskin sen kuinka suomi oli ensimmäisiä maita euroopassa kun otettiin käyttöön tällainen terveydenhuollon potilastietojärjestelmä mutta nyt me olemme jotenkin jääneet siitä kelkasta aika tavalla ja on tuotu esiin se millä tavoin esimerkiksi tanskassa ja virossa vastaavat järjestelmät on saatu hyvinkin nopeasti käyntiin

tällaisen suurtyöttömyyden aikana tällaista kirjausta en ymmärrä lainkaan kun seuraavat vaalit ovat jo vajaan vuoden kuluttua eli silloin tehdään uutta hallitusohjelmaa

eikö tärkeämpää olisi saada omat työttömät ensin töihin kuten myös suomessa tällä hetkellä veronmaksajien rahoilla laillisesti oleskelevat ulkomaalaiset

ohjelman mukaan hallitus näyttää jatkavan tuottavuusohjelman toteuttamista

arvoisa puhemies

sitten ihan lopuksi eräs ihmettelyn asia tästä valtion tuottavuusohjelmasta

mielestäni tuollaisten ohjelmien toteutuksessa olisi otettava järki käteen vaikka joillakin virkamiehillä siitä näyttää tulleen niin sanottu päähänpinttymä

se ei käy tästä kertomuksesta ilmi mietinnöstä mutta en malta olla ottamatta esiin sitä että me saimme erilaisten keskustelujen ja puheitten jälkeen äänestyspäätöksellä tämän vuoden alusta tähän maahan elyt ja alyt ja kaiken maailman muut mutta nyt kun ajetaan sisään ely keskuksia niin nyt siellä jo vaaditaan sopeuttamistoimenpiteitä ohjelmia kun henkilöitä ei ole vielä edes saatu ajettua sisään tähän uuteen järjestelmään taikka tähän uuteen organisaatioon

suurta hämmennystä ainakin minussa herätti se että ohjelmasta en löytänyt minkäänlaista mainintaa maa ja metsätalouspolitiikasta vaikka tiedämme minkälaisessa ahdingossa talonpojat elävät erilaisten eu määräysten seurauksena

kyllä olisi odottanut jotain lupausta näiden kansalaisten elämäntilanteen parantamiseen

siellä jo puhutaan ministeriön toimesta siitä että näihin on tehtävä tässä vaiheessa jo rakenteellisia uudistuksia

ei kai kaupunkilaistunut pääministeri ole unohtanut jo nyt maaseutua ja siellä ahkeroivia talonpoikia kun ohjelmasta en löytänyt myöskään perustiestöä ja perusradanpitoa koskevia parannusmainintoja

se tuntuu kyllä täysin käsittämättömältä että jos on kaksi kolme kuukautta ollut järjestelmä käynnissä niin nyt vaaditaan rakenteellisia uudistuksia sinne

olisin odottanut että miniohjelmassa olisi ollut maininta siitä että hallitus tulee nopeuttamaan suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden ja ankkurilasten hakemusten käsittelyaikoja millä saataisiin pidemmällä aikavälillä tuntuvia säästöjä

kun sopeuttamistoimista puhutaan niin siellä todetaan että ratkaisuvaihtoehtoina ovat lomitukset tai irtisanomiset ja todetaan paljonko kolmen neljän viikon lomautuksella koko henkilöstön osalta saataisiin mahdollisia säästöjä

lisäksi todetaan suoraan että lisäksi on jatkettava henkilöstön ulosohjausta koska arvioidut eläköitymiset eivät riitä tuottavuustavoitteiden ja toimintamenokehyksen aleneman hoitamiseen

arvoisa puhemies

minun mielestäni on aika huonoa henkilöstöpolitiikkaa valtionhallinnolla että silloin kun tehdään organisatorisia muutoksia ja henkilökunta yritetään ajaa sisälle välittömästi kahden kuukauden jälkeen ruvetaan puhumaan uusista toimista joilla näihin uusiin yksiköihin lähdetään puuttumaan

toinen positiivinen seikka liittyy energian velvoitepaketin lainsäädäntöhankkeisiin ja siihen että sen osalta tehdään myös sitovat päätökset paketin tarvitsemasta rahoituksesta

valiokunnan puheenjohtaja totesi esittelypuheenvuorossaan näistä sosiaalipuolen palvelujen ulkoistamisesta ja vuokratyövoiman hankinnasta ja valiokunnan mietinnössä nimenomaan todetaan se minkä selvityksen me saimme siitä kuinka paljon esimerkiksi vuokralääkärin osto on kunnalle arvokkaampaa

kun emme saaneet aikaiseksi aikaistettuja eduskuntavaaleja ja sen kautta täysin uutta hallitusta ja sille taloustilannetta vastaavaa hallitusohjelmaa niin on kai tämän pääministeri kiviniemen hallitusohjelman kanssa tässä jotenkin pärjättävä vajaa vuosi vaikkei se kyllä hyvältä näytä

ääritapauksissa vuokralääkärin kustannus on ollut neljä viisi kertaa kalliimpaa kun pakkotilanteessa näitä joudutaan tekemään

vaikka itse en usein kannatakaan näitä lausumia päätösehdotuksia niin minun mielestäni näissä on ideaa

täällä on puhuttu paljon kuntien taloudesta ja niin kuin täällä todettiin millä tavoin tässä talousarvioesityksen täydentämistä koskevassa asiakirjassa on merkitty se että kiinteistöveroa nostamalla kunnat kykenevät pienentämään kunnallisveroasteen nousupaineita

kun luin tätä tulivat vaan mieleen vajaa vuorokausi sitten olleet tapahtumat alajärven valtuustossa jossa kiinteistöveroa nostettiin kaikilta osin ja lisäksi äänestyksen jälkeen kunnallisveroprosenttia nostettiin prosentti ylöspäin

itse vaan pelkään sitä että vaikka energiapaketti sinällään on hyvä niin onko syksyllä kun ensi vuoden budjettia tehdään sellainen piikki auki josta voidaan sitten taata nämä energiaratkaisun vaatimat rahat

mitä tulee keskustan varapuheenjohtajan puheenvuoroon tästä maataloudesta minä luin vanhasen kakkoshallituksen maatalousosion ja yritin täältä etsiä sitä maatalous sanaa edes taikka maatalouden harjoittamista tai metsätalouden harjoittamista

minun mielestäni olisi ollut hyvä kuitenkin jollakin maininnalla osoittaa että tukee perhepohjaista viljelyä koska nyt on menty suurtilalinjalle

kun luki tätä asiakirjaa niin tuli erinäisiä ajatuksia muun muassa maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan sekalaiset tulot kirjaamismenettelystä eli se että siellä kun oli taloudellisesta väärinkäytöstä kaakkois suomen metsäkeskuksessa niin se on tavallaan tuloutettu sitten tälle momentille mutta kun metsäkeskuksella ei ole varoja niin sitten se on toiselle momentille merkitty valtionapuna

joskus tuntuu siltä että niitä kuitenkin periaatteessa joudutaan sitten poistamaan kun todelliset tekijät eivät pysty korvaamaan valtiolle aiheuttamiaan vahinkoja

tällaisten henkilöpoliittisten toimenpiteiden johdosta nyt tulee lisämenoa ja mihinkähän nämä rangaistuksen sovittavat henkilöt tämän jälkeen sijoitetaan

täällä tänään on myöhemmin esillä ulkomaalaislain muutos ja mielenkiinnolla totesin että nyt se rahamäärä joka ilmeisesti iän määritykseen eli identiteetin varmistamiseen tullaan käyttämään tämän merkinnän mukaan se otetaan sitten maasta poistamisesta autokuljetuksista aiheutuviin menoihin

en tiedä kun en tunne asiaa enkä ole valtiovarainvaliokunnassa ollut kuulemassa asiantuntijoita millä tavoin siellä asiantuntijat ovat todenneet riittääkö tämä talousarvioon varattu määräraha niihin vai joudutaanko nyt sitten välittömästi melkein lisäbudjetilla rahoittamaan näitä asioita

arvoisa puhemies

pulliaisen kanssa olemme saaneet kuulla valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen yhteydessä vähän näistä valtionhallinnon it rahan menoista taikka millä tavoin niitä veronmaksajien rahoja siellä on käytetty

täytyy vaan toivoa että nämä rahat joita nyt sinne osoitetaan ja siirretään eivät menisi sillä tavoin hukkaan kun tähän mennessä niitä aika paljon on mennyt

itseäni hämmästyttää hieman tullin henkilöstön siirto

siellä ei nyt ole ilmeisesti kuin yhden henkilön siirto pois mutta pidän kuitenkin sisäisen turvallisuuden ja valtion sanoisiko näin saatavien turvaamisen tai harmaan talouden estämisen kannalta tärkeänä että myös tullilla olisi riittävästi henkilöstöä tekemässä sitä tärkeää työtä jolla estetään rikollisten toiminta nimenomaan siltä osin että valtio ei saa omiansa

siellä on siirtomääräraha ja kiinnitin huomiota siihen millä tavoin on merkitty saimaannorpan suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvia menoja

täytyy toivoa että tämä rahamäärä riittää sitten siihen että siellä ei tarvitse ottaa muita sanoisiko näin kovempia otteita siihen että saimaannorppa nyt jotenkuten säilyisi taikka ettei menehtyisi sukupuuttoon

viimeisenä asiana otan esille perusväylänpidon täällä on aikaisemmin todettu siitä jo